nyt kun viime aikoina on puhuttu tieliikenteen promillerajan laskemisesta nykyisestä puolesta promillesta on aika yllättävää että tässä esityksessä vesiliikenteen puolella ollaan näinkin paljon vapaamielisempiä

kansallispuistostatuksen myötä tämä arvokkaaseen kulttuuriympäristöön sijoittuva kansallisaarre tulee entistä laajemmin matkailijoiden ja kävijöiden koettavaksi ja myös nähtäväksi

se tapa millä teijon kansallispuistohanketta on viety eteenpäin on ollut avoin ja positiivinen kautta linjan

tästä kaikesta on syytä antaa kiitokset paitsi paikallisille aktiiveille myös erityisesti ministereille niinistö ja koskinen sekä esityksen valmistelussa mukana olevalle virkamieskoneistolle

se signaali joka tästä päätöksestä lähtee kansalaisille on tässä muodossaan ongelmallinen alkoholi kun ei yksinkertaisesti kuulu liikenteeseen

tässä keskustelussa tänään on jo selvinnyt että ympäristövaliokunta vieraili alueella viime viikolla ja maa ja metsätalousvaliokunta lausuntovaliokuntana vierailee tuolla teijon alueella heinäkuun alussa

arvoisa herra puhemies

tuolloin kysymykseeni vastasi silloinen sosiaali ja terveysministeri hyssälä ottaen esiin viime vaalikauden jonkinlaisen taikasanan uskallan nyt sanoa näin sata komitean

suurimmat haasteet alalla ovat globaaleja ja siksi lainsäädäntötyön painopistettä tulee siirtää kansalliselta puolelta enemmän kansainvälisille areenoille

parhaillaan salissa puhuttava edustaja mäkelän tekemä lakialoite on varsin kannatettava

väestö vaikuttaa jakautuneen niihin jotka syövät vain vatsansa täyttääkseen ja niihin joille ruoka on osa identiteettiä arvoja tai tärkeä harrastus

korvauksen ostovoima on vuosien kuluessa heikentynyt gluteeniton ruokavalio on kaiken lisäksi varsin kallis ja kysymys on todellakin sairauden hoidosta

muun muassa näistä syistä toivon että tässä salissa ja valiokunnassa riittää vihdoin voimaa tehdä tämän asian eteen tarvittavia päätöksiä

tästä aiheesta käytettiin lähetekeskustelussa ja ensimmäisessä käsittelyssä useita puheenvuoroja ja tässä kohtaa on nyt se tilanne että kun olemme toisessa käsittelyssä niin luen tämän vastalauseen jonka valiokunnassa ovat allekirjoittaneet niin sosialidemokraatit vasemmistoliitto vihreät kuin rkp

tämä on vastoin eduskuntapuolueiden yhdessä sopimaa ja rikkoo sekä eduskunnan että tämän valiokunnan tahtoa vasta muutama vuosi sitten säädetystä laista yleisradion rahoituksesta ja sen riippumattomuudesta

elintarviketurvallisuus on kokonaisuus jossa vastuuta on viranomaisten ja tuottajien lisäksi myös kuluttajilla

poliitikkojen tehtävä on turvata viranomaisten resurssit muun muassa eviran kuntien terveysviranomaisten tullilaboratorion vain muutamia mainitakseni jotta erittäin hyvä elintarviketurvallisuuden taso säilyy jatkossakin suomessa

jos tänään sovitun ratkaisun jatkovalmistelussa havaitaan tarvetta aineellisiin muutoksiin myös niiden valmistelussa nojaudutaan parlamentaariseen tukeen

nyt ollaan todellakin muuttamassa merimiesten vuosilomalakia

tällä hallituksen esityksellä säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten että jatkossa työntekijällä on oikeus siirtää vuosiloma ilman omavastuuaikaa myös jos hän sairastuu ja tulee työkyvyttömäksi lomansa aikana

tämä ei kuitenkaan ole riittävä ruokaturvan mittari suomalainen tuotanto on riippuvainen ulkomailta tuoduista rehuista lannoitteista polttoaineista kemikaaleista ja työvoimasta

siirtäminen edellyttää tietenkin sitä että työntekijä nimenomaisesti pyytää loman siirtämistä sekä luotettavan selvityksen antamista omasta työkyvyttömyydestään

elintarviketurvallisuutta voidaankin parantaa lisäämällä omavaraisuutta näiden tuotannontekijöiden kohdalla

osana julkisen talouden suunnitelmaansa hallitus on linjannut toteuttavansa yleisradion rahoituksen lisäleikkauksia jäädyttämällä yleisradioveron indeksin koko vaalikaudeksi

mitä tulee sitten tämän hetken käytäntöihin työvuorot ja vapaajaksot sekä vapaajaksojen loma ylityö ja vastikepäivät merkitään aluksilla oleviin vuoroluetteloihin

huomattavaa on myös ettei indeksin jäädyttäminen vaikuta millään tavalla valtiontalouden alijäämäisyyteen tai merkittävällä tavalla kansalaisten ostovoimaan

työsuojelutarkastuksissa valiokunnan kuulemisissakin tämä tuli esille on havaittu että varustamojen käytännöt ylityö vastike ja lomapäivien kirjaamisessa vuoroluetteloon vaihtelevat varsin suuresti

lainsäädäntö ja päätöksenteko elintarviketurvallisuuden kohdalla lähtevät pääsääntöisesti uhkien ja ongelmien ennaltaehkäisyn näkökulmasta

lakimuutoksen tahtotilan toteutumiseksi käytännössä me työelämä ja tasa arvovaliokunnassa pidimme välttämättömänä että merimiesten vuorottelujärjestelmään kuuluvia vuoroluetteloita ja niihin sisältyvien vapaajaksojen kirjaamista kehitetään ja muutetaan siten että luetteloista kaikissa tapauksissa käy selkeästi ilmi mihin vapaajakson ajankohtaan työntekijän eriperusteiset vapaapäivät ja vuosilomapäivät sitten loppujen lopuksi sijoittuvat

tosiasia on että suomalaiset tuottajat ja elintarvikkeiden jalostajat toimivat pääsääntöisesti erittäin vastuullisesti

edellytimme omassa mietinnössämme myös että työ ja elinkeinoministeriö seuraa vuosiloman ilmoittamiseen ja kirjaamiseen liittyvän käytännön kehittämistä sekä varmistaa myös sen että käytettävän järjestelmän on oltava sellainen että työntekijät saavat tiedon vuosilomansa tai sen osan ajankohdasta säädetyssä

arvoisa puhemies

aivan loppuun elintarviketurvallisuusselonteko on erittäin laaja kokonaisuus ja se sisältää paljon sellaista mihin aika ei anna myöden kommentoida tässä yhteydessä

tuore esimerkki tästä on kilpailulain muutos joka puuttuu kaupan keskittymiseen ja korjaa näin ollen vääristymiä elintarvikeketjussa

tämä hallituksen lakiesitys merkitsee sitä että toimijalla ei enää jatkossa ole hävitettävien kasvintuhoojien osalta subjektiivista oikeutta saada korvausta torjuntapäätöksen edellyttämistä kustannuksista ja vahingoista

keskustelu on nyt pärjää nyt eduskunta hyväksyy ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään päätetyn laki on laki antoi tällä hetkellä tai toisella

eduskunnan seuraa täysistuntoon tiistainakaan neljäs kuudetta kaksituhattaneljätoista kello neljätoista eduskunnan ajassa

hallituksen esityksen perustelujen mukaan korvausjärjestelmän muuttamista puoltavat valtiontaloudelliset syyt tarve yksinkertaistaa korvausmenettelyä sekä toimijan oman vastuun korostaminen kasvinterveyttä edistävässä toiminnassa

esityksen perustelujen mukaan poikkeuksellisen ja sen myötä valtion korvaaman vahingon käsitteeseen sisältyisivät kaikki seikat joihin toimija ei ole voinut vaikuttaa ja jotka eivät ole toimijan hallittavissa

kansanterveydellisesti on tärkeää että kansalaisten ruokailutottumuksia ohjataan eri keinoin

tärkeintä on tietysti valistus ja tietouden lisääminen terveellisestä ruokavaliosta

korvausta ei sen sijaan maksettaisi jos kasvintuhoojan leviäminen olisi ollut toimijan kohtuullisin toimenpitein estettävissä tai jos aiheutuneet vahingot olisivat vähäisiä

tältä kannalta on hyvä käydä läpi eri tuotteet ja mikäli mahdollista perustellusti todeta joidenkin tuotteiden kuuluvan veron ulkopuolelle jotta ajatus ei käänny loppujen lopuksi itseään vastaan

alan toimijoilla tulee sen lisäksi olla myös mahdollisuus etukäteen pyrkiä minimoimaan mahdollisesta torjuntapäätöksestä aiheutuvia taloudellisia vahinkoja esimerkiksi vakuutusjärjestelyin

hieman vierastan kaiken kaikkiaan sitä että valmisteveroilla tähdätään ensisijaisesti verotulojen kasvattamiseen ja toisaalta nyt sitten halutaan ohjata ihmisten kulutuskäyttäytymistä

arvoisa rouva puhemies

minä haluan vielä muistuttaa mistä nyt on tänään kysymys

näiden toteuttaminen samanaikaisesti on varsin hankalaa ellei jopa mahdotonta ja tästä problematiikasta meille laajasti avautui täällä edustaja heinonen omassa puheenvuorossaan

liikennöinti lopetetaan kokonaan reiteillä tamperekeuruu jyväskylähaapamäkiseinäjoki joensuunurmes helsinkikarjaa elikkä niin sanottu y juna ja tarjonta vähenee rataosilla kouvolakotka hankokarjaa kajaanioulu seinäjokirovaniemi ja muina laulu jää silti kokkolaoulu helsinkikouvolakuopio ja kuopiokouvola

itse nostaisinkin tärkeämmäksi sen että valmisteverotuksella ohjattaisiin terveisiin elintapoihin

siirtymäajan aikana maahamme on ei olisi vaan on luotava toimiva vakuutusjärjestelmä jolla tuottajat voivat vakuuttaa tuotantoaan vaarallisten ja haitallisten kasvintuhoojien aiheuttamien vahinkojen varalta

haitalliset ainekset elintarvikkeissa tarkoittavat sairauksia ja sairastaminen maksaa yhteiskunnalle valitettavan paljon

maantielain ja ratalain muutoksella mahdollistettaisiin nykyistä laajemmin myös talousarviorahoituksen ulkopuolisen rahoituksen käyttö tie ja ratahankkeiden toteuttamiseksi

tässä mielessä allekirjoitan lämpimästi edustaja kanervan aloitteen joka luo varsin selkeän yksinkertaisen ja perustellun poikkeuksen makeisten jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteveron soveltamiseen

lisäksi mahdollistettaisiin tien tai radanpitäjän osallistuminen muun kuin maantie ja rataverkon rahoitukseen erityisistä syistä kun toimenpiteellä on liityntä tien tai radanpitäjän tehtäviin

tässä on äärettömän isosta kokonaisuudesta kaiken kaikkiaan kysymys ja nyt herääkin kysymys uskovatko oikeasti hallitus ja ministeri berner että markkinat hoitavat onnistuneesti kokonaisuudessaan tämän koko paketin ja paletin kasaan

suomalainen alkoholipolitiikka on näin ollen ollut kovasti paljon tempoilevaa

heitän tässä kysymyksen

kaiken kaikkiaan on kannatettavaa että lakeja ja säännöksiä yleis tie ja ratasuunnitelmien voimassaoloajasta yhdenmukaistettaisiin ja kaikki tämäntyyppiset ratkaisut joita tehdään normien purun nimissä niin että se ei tuo lisää kustannuksia eikä ympäristölle haittaa ja tämäntyyppisiä ratkaisuja niin se on se ovat aina hyväksi ja siitä pitää antaa hallitukselle kiitosta

on huomattava että suomessa oluen verotus on eun korkeinta

on muistettava että suurimmat tuhoojariskit tulevat lopulta ulkomailta tuotujen kasvien kautta ja silloin jos olemme edesauttamassa kotimaisen tuotannon merkittävää vähenemistä myös tämän esityksen tavoite paremmasta kasvinsuojelusta saattaa vaarantua ja kehitys itse asiassa mennä huonompaan suuntaan

panimoalalla haetaan myös vahvasti kasvua

kaiken kaikkiaan esitys vaatii jatkossa seurantaa ja on todella tärkeää meidän kaikkien korostaa viranomaisten ja tuottajien hyvää yhteistyötä näissä kasvinterveys

vähävaraisille pikaluotot ovat olleet puolestaan lyhytaikaisia helpotuksia omaan talouteen jotka ovat kuitenkin syventäneet ahdinkoa hieman pidemmällä aikavälillä katsottuna

arvoisa puhemies

alkoholin haitat kansanterveydelle ovat kiistattomat

tästä seuraa että alkoholipolitiikkamme lähtökohtana tulee olla aina että alkoholihaittoja pyritään torjumaan

myös keskustelu on päättynyt

tritonustys kotoisen käsittelyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällä mietin

perustuslailliselta kannalta on haastavaa kuinka paljon harkintavaltaa voidaan siirtää samalla kun varmistetaan hyvän hallintotavan mukainen käsittely valitusoikeuksineen ja itse haluan kyllä myös korostaa ainakin vielä tänä päivänä sitä että liikenneväylien rahoituksen on oltava lähtökohtaisesti talousarviopohjaista joskin kaikki uudet innovaatiot ja rahoituskanavat joita pystytään tänä päivänä käyttämään ja tulevina vuosina hyödyntämään ovat varsin tervetulleita ja ne pitää hyödyntää

metsäluonnonhoidossa suorittavan tason korkea ammattitaito on ehdoton edellytys sille että metsiemme monimuotoisuus ympäristöarvot ja taloudellinen tuotto voivat toteutua

alkoholiverotus on helppo kohde kun etsitään valtiolle lisää verotuloja